ja ne edellytykset aina pitäsi jo hallintolainkin mukaan olla semmoiset jotta ihmisellä joka on saanut sen päätöksen on oikeus tietää kuka sen päätöksen on tehnyt

en kuitenkaan voi olla muistuttamatta myös siitä että vaikkei nyt tälle lakiesitykselle juuri tahdo isäntää ja emäntää löytyäkään niin kyllä poliittinen vasemmisto ja akt myöskin täällä suomessa tätä asiaa olivat ajamassa eivätkä ne suinkaan yksimielisiä kannanottoja olleet mitä täällä eduskunnassa silloin esitettiin vaikka enemmistö olikin sitä mieltä että suomi tätä ehdotusta vastustaa ja johdonmukaisesti vastustaa kuten ministeri kyllönen täällä kertoi

pirkanmaalla on käynyt niin että erityisesti satakunnasta jonkun verran muualtakin tampereen vetovoimaisuuden vuoksi useita kuntia on halunnut vaihtaa maakunnasta toiseen ja se on tietysti silloin yksi tapa miten asiat hoituvat mutta kyllä sitten tietysti kysymys kuuluu kuinka viisasta sitten on se että vaikka moni kunta katsoo tarpeekseen vaihtaa maakuntaa siitä huolimatta maakunnat edelleen säilyvät entisellään

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä kuitenkin myöskin laadullisesta parannuksesta

edellisen hallituksen jäljiltä on ollut olemassa järjestelmä että jos henkilö iltaopiskelijana suorittaa esimerkiksi teknikosta insinööriksi tutkintoa niin jos hän jää työttömäksi hänen on ollut pakko lopettaa tämä opiskelu ammattikorkeakoulussa koska se on katsottu pääasialliseksi opiskeluksi ja hän on menettänyt työttömyysturvansa

se on sitten eri asia että varmasti ylipäätään tämä rahoitus kuten jo mainitsin suhteessa tarpeeseen vaatii vielä korjausta

kävin myöskin tutustumassa turkistarhaan pohjanmaalla ja lisäksi tapasin myöskin aloitteen allekirjoittajia

on myöskin varsin huolestuttavaa se että paitsi että kuljetusalalla yritykset ovat olleet tilapäisesti vaikeuksissa kohonneiden polttoainekustannusten takia siellä on myöskin varsin suuria ongelmia työvoiman saatavuudessa

eli toivoisin että tässä asiassa olisi ollut vähän enemmän rohkeutta ja ainakin tulevaisuudessa tulisi miettiä mikä on se tosiasiallinen toimintatapa jolla voidaan maakuntahallinto kaikkein järkevimmällä tavalla järjestää

nyt olen kuullut että työ ja elinkeinoministeriössä on valmistelussa sellainen lainsäädäntö että kaikki sellainen opiskelu joka edesauttaa työttömän työhön pääsyä voidaan katsoa hänen kannaltaan hyödylliseksi

eli kyllä meidän täytyy tämä todellisuus alkaa tunnustaa siinä että nämä meidän keinomme joita me olemme tähän asti käyttäneet vaikka monet niistä ovat olleet hyviä korostan vielä

kuljetusyrittäjä tekee kirjanpitotöitä lähettää laskuja pesee autoaan ehkä soittaa jollekin ja myy omia palveluitaan ja kaikki nämä on laskettava työajan piiriin ja kun häntä jo nyt koskevat nämä ajo ja lepoaikasäännökset jotka ylipäätään koskevat muitakin alalla toimivia niin kyllä tämän todellinen valvominen on käytännössä mahdotonta

nuorisotakuu myöskin tämä pitkäaikaistyöttömien kokeilu ja kaikki työhyvinvointiin tehdyt panostukset ovat olleet hyviä ne eivät tässä tilanteessa riitä kun eurooppa on pitkään matalasuhdanteessa

tämä koskee toisaalta takseja tämä koskee myöskin linja autoliikennettä kuorma autoliikennettä

millä aikataululla tämä hyvä esitys on tulossa tänne eduskuntaan

haluaisin myöskin korostaa sitä kun tämä hallinto käsittää myöskin työ ja elinkeinokeskuksia ja työ ja elinkeinotoimistoja että erityisesti työ ja elinkeinotoimistojen osalta ei riitä pelkästään se että niitä on maakuntatasolla vaan niitä pitää olla myös vanhalla seutukuntatasolla

eli toivon kyllä että tässä suhteessa pystytään ottamaan rohkeampia askeleita

nimenomaan kuljettajilta itseltään tulee sitä palautetta että tämä järjestelmä mikä nyt on on kyllä ehdottomasti liian tiukka

paras ratkaisu olisi se että saataisiin maltillinen ratkaisu on se sitten keskitetty tai koordinoitu jossa olisi riittävän iso yrityskohtainen sopimisosuus joka mahdollistaisi sen että myöskin niissä yrityksissä joissa tilanne ei ole niin hyvä voitaisiin työllisyys pitää korkealla

siellä tulee sellaisia tilanteita tulee liikenneruuhkia tulee keliesteisiin liittyviä poikkeuksia tulee onnettomuuksiin liittyviä poikkeuksia kaikkia mahdollisia mitä siellä tiellä voi tapahtua tai jossain vaiheessa kun sitä kuormaa tehdään tai puretaan

toki on myönnettävä että tämä seutukunta termi on menettämässä merkitystään koska monista seutukunnista on tulossa yksittäisiä kuntia ja se on tietysti sinänsä ihan tervettä kehitystä

nyt olemme siinä tilanteessa jonka täällä myöskin edustaja vehviläinen vaikka onkin oppositioedustaja totesi että tässä vaiheessa meillä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin laittaa tämä käytäntöön

tämä turkistarhaus on myös erittäin kannattava kansantaloudellinen elinkeino koska tuotantopanokset hyvin pitkälti tulevat kotimaasta ja vastaavasti vientiin suuntautuu käytännöllisesti katsoen kaikki tuotanto

mutta joka tapauksessa niitä olennaisia palveluita joilla voidaan alueellisesti elinkeinoelämää kehittää alueella olevien työnhakijoiden asemaa parantaa tulee säilyttää myöskin maakuntakeskusten ulkopuolella

ministeri kyllöselle annan tunnustuksen siitä että olette kyllä vaikka nyt on pakko tämä käytäntöön laittaa käynyt keskustelua muun muassa skalin kanssa tiedän ja olette kuunnellut näitä kuljetusyrittäjien huolia

eli se on ihan avainasia että me tunnustamme sen tilanteen että yritykset eivät ole samassa tilanteessa edes toimialojen sisällä

eli on hyvin vaikeaa keksiä toista elinkeinoa joka kansantaloudellisesti tuo yhtä paljon hyötyjä tämän kokoluokan elinkeinoon suomeen kuin turkistarhaus

on varsin kohtuutonta että siellä sitten kuljettaja joutuu hyvin hankalaan tilanteeseen ja sakon maksajaksikin

mutta en halua myöskään sitä että meillä tulee sellainen liittokohtainen kierros jossa jokainen tavoittelee toinen toistaan korkeampaa palkankorotusta koska loppujen lopuksi se ei johda mihinkään muuhun kuin inflaation kasvuun ja kilpailukyvyn romuttamiseen ja se olisi työllisyyden kannalta kohtalokasta

arvoisa puhemies

tästä esityksestä puuttuvat muun muassa rangaistussäännökset mikä kertoo jo siitä että nyt on ymmärretty että nyt on vähän poikkeuksellisesta asiasta kyse ja ei ensisijaisena tehtävänä ole kuljetusyrittäjille tuottaa lisää vaikeuksia vaan täyttää nämä euroopan unionista tulevat normit

kun valiokunta perusteellisesti asiaa käsitteli niin siinä otettiin hyvin tarkasti huomioon myöskin eettiset kysymykset eläinsuojelulliset näkökulmat ja sieltä poiki muun muassa sellainen että siitoseläinten vientikielto sellaisiin maihin joissa nämä asiat eivät ole kunnossa on erittäin kannatettava asia

tämä viesti on tullut hyvin voimakkaasti nimenomaan sekä yrittäjiltä että myöskin työntekijöiltä erityisesti sitä kautta että nuoria työntekijöitä on hyvin vaikea saada sellaisiin työtehtäviin joissa saattaa joutua tunnin ajomatkan päässä kotoa pitämään pitkän lepotauon ja jäämään siihen yöksi tai päiväsaikaan pitämään pitkää taukoa

mutta en pidä sitä varsinkaan tässä tilanteessa jossa työttömien määrä on huomattavassa kasvussa millään muotoa viisaana koska on yleensä niin että pienissä toimistoissa tunnetaan parhaiten ne lähellä olevat yritykset ja niiden mahdollisuudet työllistää henkilöitä ja myöskin se millä tavalla voidaan järkevällä tavalla esimerkiksi koulutusasioita järjestää silloin kun työtä ei ole tarjolla

toivon että tässä löytyy maltillinen ratkaisu ja yhdyn siihen mitä edustaja zyskowicz täällä aikaisemmin sanoi että yritysjohtajat saavat kyllä itse näyttää siinä mallia että nyt pitää malttia löytyä läpi koko organisaation

myöskin kun me kuulimme turkistuottajia sekä heidän järjestöään että myöskin ihan yksittäisiä turkistarhaajia niin kyllä minulla ainakin jäi sellainen aito vaikutelma siitä että niillä yrittäjillä jotka ovat investoineet tähän järjestelmään on aito halu myöskin tätä eläinten hyvinvointia parantaa ja he näkevät niin että sitä kautta tulee myöskin oikeutus tälle turkistarhaukselle

pelkään myös sitä että tämä osaltaan vaikuttaa siihen kehitykseen että kuljetusyrityksissä siirrytään entistä isompiin yksiköihin

näihin pieniin yhden kahden kolmen auton yrityksiin tämä iskee eniten

toivon että siihen löytyy yli poliittisten rajojen ja myöskin työnantaja ja työntekijäjärjestöjen taholta yhteistä tahtoa viedä näitä asioita eteenpäin

ei pelkästään tämän takia mutta täällä jo mainittujen muiden kannattavuusongelmien kanssa yhdessä rakennekehitys saattaa tapahtua sillä tavalla joka ei ole pienyrittäjille kunniaksi

todella toivon että kun tämä asia nyt täällä läpi käydään ja päätökset tehdään niin tätä eduskunnan päätöstä kaikki kunnioittavat myöskin ne jotka ovat omine lupineen näillä tarhoilla käyneet

meidän ei pitäisi enää enempää vaikeuttaa näillä liian tiukoilla työ ja lepoaikasäännöksillä omaa kilpailukykyämme

arvoisa puhemies

kun nyt hallituksen puoliväliriihikin on tulossa ja sen yhteydessä tehdään myöskin rikkidirektiivin kompensaatiopakettia niin toivon että liikenne ja viestintävaliokunnankin täällä aikaisemmin vahvasti esillä pitämää ja koko eduskunnankin hyväksymää lausumaa diesel veron palautusjärjestelmän käyttöönotosta vahvasti harkitaan niin että löytyisi yksi sellainen keino jolla voitaisiin kuljetusyrittäjien taloudellista tilannetta helpottaa

tämä on sellainen asia jota työelämä ja tasa arvovaliokunta tulee varmasti käsittelemään varsin perusteellisesti mutta haluaisin kuitenkin mainita sen että työsuojelupiirien ja työsuojelutarkastajien erityinen asema joka perustuu ilossa tehtyihin sopimuksiin on tässä esityksessä aivan selvästi tunnustettu

oli erinomaista että raamiratkaisu saatiin toteutettua

se varmasti tukee työllisyyttä olkoonkin että voidaan tietysti olla mitä mieltä tahansa siitä tasosta mutta lopputulos oli joka tapauksessa hyvä

täytyy kyllä sen verran kommentoida edustaja myllykosken puheenvuoroa ettei nyt sellaista käsitystä jää että hallituksen puolella laajemmin olisi sellaista käsitystä että tällä monikanavaisella rahoituksella tai esimerkiksi yksityisen puolen kela korvauksilla on aiheutettu se että lääkäripula on julkisella sektorilla

on tehty myöskin valtavia investointeja siinä että näitä tarhoja on siirretty pois pohjavesialueilta missä ymmärtääkseni ympäristönäkökulmasta on kyse varsin huomattavasta asiasta ja tosiaan investoinnit ovat suhteessa näiden yritysten kokoon olleet todella mittavia

siinä ollaan nyt jatkoajan jatkoajalla ja on ihan selvää että jos se pystytään tekemään se tuo uskottavuutta pitkän ajan taloudenhoitoon suomessa

eli siinä suhteessa on jo myönnetty että niiden osalta kyse on vähän toisenlaisesta kuin näiden muiden aluehallintoviranomaisten roolista mutta varmasti on syytä erityisesti sitä asiaa edelleen pohtia miten taataan se ammatillisen osaamisen riittävä taso myöskin niissä työsuojelupiireissä joissa tarkastajien määrä on kohtuullisen vähäinen ja myöskin käsiteltävien asioiden määrä on kohtuullisen vähäinen

jonkun verran siellä on ollut myöskin valtion tukea mutta pääsääntöisestihän tämä elinkeino ei saa yhteiskunnan tukea vaan pärjää omillaan

kyllä siinä ennen kaikkea kyse on siitä että lääkäreitä suhteessa tarpeeseen oli aikoinaan liian vähän ja kaikilla aloilla käy niin koska työmarkkinat toimivat samalla tavalla kuin mitkä tahansa muutkin markkinat että jos henkilöstöstä on pulaa niin saatavuus vaikeutuu ja palkat lähtevät nousemaan

nyt kun siirrytään isompiin painoihin mikä sinänsä on kokonaistaloudellisesti hyvinkin perusteltua toivoa sopii että myöskin samassa yhteydessä voidaan lisätä perustienpidon määrärahoja siltä osin kun tiet enemmän kuluvat

sitten vielä ehkä ihan lopuksi siitä loppuuko maailmasta turkistarhaus jos suomi lopettaa tarhauksen

siellä on pystytty työllisyysas tetta huomattavasti nostamaan sillä että on erilaisia porkkanoita ja myöskin keppi otettu käyttöön jotta kannustavuutta on lisätty ja työn vastaanottamiskynnystä monessa mielessä alennettu

arvoisa puhemies

sitten kun sitä koulutusta on lisätty edellisenkin hallituksen aikana ja aiemminkin siitä on taas seurannut se että osa tekee todella pitkää päivää ja kantaa vastuuta mutta sitten on myöskin käynyt niin että tehtyjen työtuntien määrä ei ole noussut samassa suhteessa kuin mitä on lääkärien määrä kasvanut ja tämä pula ei ole ratkennut

kyseinen valiokunta on asiaa käsitellyt ja päätynyt esittämään että lakiesitys hyväksytään muuttamattomana yksimielisesti

eli kuljetusyrittäjien tilanne on kyllä tällä hetkellä varsin vaikea ja he ovat kuitenkin tämän talouden pyörittämisen kannalta hyvin olennainen ryhmä

kun hollanti jossa ymmärtääkseni oli kaikkein tiukimmat määräykset euroopassa eläinsuojelua koskien lopetti tuotantonsa merkittävä osa siitä siirtyi puolaan ja muihin sellaisiin maihin joissa nämä määräykset ovat pienempiä tai vähäisempiä

ensinnäkin tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyvitystä koskevaa tasa arvolain säännöstä ja lisättäväksi lakiin seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän määritelmät

vaikka me joudumme nyt tämän hyväksymään mikä tänään tänne on tullut niin tehdään siitä niin kevyt menettely kuin suinkin on mahdollista

eli kyllä hyvin vaikea on uskoa että tässä maailmanlaajuisesti mitään merkittävää muutosta tapahtuisi vaikka suomi tästä turkistarhauksesta luopuisi

kuten täällä on keskusteltu kaikki köyhät eivät ole työttömiä mutta kaikilla työttömillä on riski ajautua köyhäksi ja se voi johtaa myöskin seuraavaan sukupolveen

nämä asiat on huomioitu jo aiemmassa lainsäädännössä mutta nyt ne määrätään sanatarkasti samalla tavalla kuin eun tasa arvodirektiivissä

nuorisotyöttömyyden kasvu on hyvin vakava asia ja totuus on se että hallitus on toiminut varsin ripeästi lisäämällä työvoimapoliittisia määrärahoja ja lisäämällä te toimistojen henkilökuntaa

sen lisäksi lakiehdotus koskee myöskin sitä minkälaisen korvauksen voi saada sellainen henkilö joka tulee syrjityksi työnhaussa

arvoisa puhemies

suomessa on hyvä työeläkejärjestelmä ja se on tästä asiasta täysin erillinen

tämän hallituksen suuri saavutus on se että tästä taantumasta huolimatta on hoidettu niin että työttömyysprosentti tällä hetkellä on hyvin alhainen

arvoisa puhemies

se on kiistaton mittari ottaen huomioon taloudellinen tilanne mutta sen lisäksi on pitkäaikaistyöttömiä jotka tarvitsevat apua

nimenomaan siitä miten suomi tässä selviää

mutta he eivät pääse köyhyydestä sillä että heille tarjotaan kurssia kurssin perään vaan heille pitää tarjota sellaisia toimenpiteitä jotka oikeasti johtavat työllistymiseen

kyllä se että tällä viikolla yritetään synnyttää tämä työmarkkinaratkaisu on erittäin tärkeä asia

sitä työharjoittelua ei tällä hetkellä kuten ministeri sanoi voida käydä koska tämä järjestelmä toimii niin että jos on ytt päällä niin ei voida tätä harjoittelua suorittaa

pitää käydä yksilö yksilöltä läpi ne henkilöt ja löytää niitä polkuja työelämään

eli on täysin perusteltua että henkilöt ovat erilaisessa tilanteessa ja heillä on oikeus eritasoiseen korvaukseen koska toinen on kärsinyt siitä että ei ole tullut valituksi tehtävään johon olisi ollut pätevin hakija ja toinen sitten ei olisi tullut missään tapauksessa valituksi vaikka onkin joutunut syrjinnän kohteeksi

oletteko te ja sosialidemokraatit valmiita vetoamaan sinne työpaikoille että voidaan tämä harjoittelu tehdä ja sitä kautta edistää konkreettisesti näiden nuorten eteenpäinpääsyä

sitten haluan sanoa myöskin sen että ei nyt ole eikä aikaisemminkaan ole ollut näiden kriisimaiden auttamisessa kyse vähääkään solidaarisuudesta vaan kyse on vaan siitä arviosta mikä on suomalaisen työn suomalaisen viennin näkökulmasta huonoista ratkaisuista vähiten huono

sen vuoksi halusin tuoda tässä sen näkökulman esille että ihmisillä on myöskin heidän kulutuskäyttäytymisessään huomattavia eroja ja jos sitä joku ei tunnusta niin minusta ei kyllä tunne ollenkaan mitä arkielämässä tapahtuu

minulla on kyllä täysin varma tieto siitä paljonko maksaa se että ajaa liikenteessä ylinopeutta tolppaan on kyllä asiasta kokemusta ja tiedetään kyllä paljonko se maksaa

siitä tässä koko asiassa on kyse ja täytyy sanoa että sen päätöksen tekeminen ei ole kyllä kovin helppoa

arvoisa puhemies

itse tähän esitykseen

tämän paras puoli on siinä että se lisää valinnanvapautta lisää kilpailua pitkäaikaissäästämisen osalta ja alentaa kustannuksia

vähän ihmettelen sitä että osalla tuntuu olevan hyvinkin selkeä käsitys että jos kreikka nyt pistetään välittömästi nurin niin se on ikään kuin se pienin kriisi

on kiistatta ollut niin että tämä nykyinen järjestelmä vaatii lisää uudenlaisia vaihtoehtoja rinnalleen jotta ne järjestelmät ovat sen pitkäaikaissäästäjän kannalta mahdollisimman kustannustehokkaita

arvoisa puhemies

aivan lyhyesti muutama sana tästä valiokunnan mietinnöstä

ei ole siis kyse aivan pienestä asiasta vaan hyvin mittavasta asiasta

eli ideani oli kertoa se että nykyinen lakkosakkojen määrä on niin matala että se ei käytännössä ole estänyt yhtäkään laitonta työtaistelua

kyllä siinä on ihan aidosti kyse siitä että sillä alueella kuntapäättäjät ja ihmiset ajattelivat niin että yhdessä pystymme näinä vaikeina aikoina paremmin niitä palveluita järjestämään

aivan lopuksi haluan vielä korostaa sitä että se ei voi olla huono asia että ihmiset säästävät ja jos sille on joku pieni veroporkkana niin varmasti huonompiakin asioita tuetaan erilaisilla yhteiskunnan toiminnoilla

kysehän on siitä että työnantajien ja työntekijöiden virkamiesmäistä työriitojen sovittelua koskevasta piirisovittelijajärjestelmästä ehdotetaan luovuttavaksi ja tilalle tulee järjestelmä jossa toimialueena on koko suomi kuitenkin niin että yhden sovittelijan sijaintipaikkana on ahvenanmaa

ja jos liikennepolitiikassa toimittaisiin samalla tavalla että sakkojen määrä nimenomaan olisi niin vähäinen että se ei kannustaisi ihmisiä siihen että he ajavat sääntöjen mukaan niin lopputulos olisi myöskin hallitsematon kuten on näitten laittomien lakkojenkin osalta ollut

sitä pitää tavoitella sekään tie ei ole helppo

siinä on lähellä lavia kriisikunta yksi niistä kolmesta jonka ministeri virkkunen täällä mainitsi

asian tausta on se että tällä toimintaperiaatteella voidaan entistä tehokkaammin vastata niistä tehtävistä jotka sovittelijajärjestelmää koskevat

se tarjoaa kaikille lukiolaisille jotka muista kunnista tulevat sinne ilmaiset koulumatkat ja tablettitietokoneet

taustalla on muun muassa se että yhä useammin näillä työriidoilla on valtakunnallisia ulottuvuuksia joten nämä alueelliset neuvottelutarpeet ovat selvästi vähentyneet

mustajärvelle vielä todeta että tässä lakiesityksessä lähdetään nimenomaan siitä että kun työtaistelu on jo kerran laittomaksi tuomittu työtuomioistuimessa silloin ei ole enää epäselvyyttä siitä onko se laiton

lisäksi valtaosa näistä neuvottelutilanteista on kohdistunut etelä suomeen ja resursseja on kuitenkin ollut suhteessa muualla suomessa enemmän

mutta olisi vastuutonta antaa asioita hoitaa täällä taida olla länsi ajoi joiden mukaan tällä tavalla

ensimmäinen on se että asia käsitellään perusteellisesti maa ja metsätalousvaliokunnassa ja aivan samalla tavalla kuin edustaja taimela sanoi että se tulee tänne saliin jolloin koko tämä sali päättää siitä miten tähän aloitteeseen suhtaudutaan

ja jos se sen jälkeen vielä jatkuu niin mitä pahaa siinä on jos siinä vaiheessa rangaistukset kovenevat koska he varmasti kaikki jo siinä vaiheessa tietävät että kyse on laittomasta työtaistelusta

tässä suhteessa pystytään tehokkaammin nämä resurssit jakamaan kun perusjaoksi otetaan

jos sali päätyy siihen mikä on oma näkemykseni että turkistarhaus suomessa saa jatkua se on myöskin vahva tuki sille että elinkeinolla on edelleen kansanedustajien tuki